pohjavesivarannot ovat arvokas luonnonvara vedenhankinnalle ja ekosysteemille

kyllähän veikkauksen toimitusjohtajan kädenpuristus oli niin luja että sitä ei osannut kukaan veikata etukäteen

syy on edellisessä

sitä tärkeämpää on se että siellä missä tuuliolosuhteet tekevät mahdolliseksi tuulivoiman rakentamisen niitä esteitä ongelmia mitä on ollut voidaan mahdollisimman nopeasti ja sutjakkaasti poistaa voidaan poistaa esteitä silloin kun ne esteet ovat enemmän tai vähemmän tämmöisiä muodollisia

samalla kertaa laajennatte sitä veropohjaa kun te otatte pois näitä vähennyksiä ja kun te vielä poisto oikeuksiin kajoatte niin kuin täällä edustaja lintilä sanoi

tästä syystä keskusta on esittänyt omissa energiaverolinjauksissaan pidättäytymistä niistä veronkorotuksista jotka merkitsevät näiden muiden yritysten verotaakan edelleen kasvamista

niin kuin tiedemiehet ja ekonomistit ovat sanoneet jokaisen maan hallituksen jokaisen euromaan hallituksen ja muidenkin maiden hallitusten on pidettävä huolta siitä että se itse huolehtii omista pankeistaan eikä niin että me suomalaisetkin tulemme kantamaan vastuuta emme vain velkamaista vaan myöskin niistä pankeista jotka ovat rahoittaneet tolkuttomasti näitä pankkeja

mutta mitä erityisesti tulee pohjoisen suomen johonka tässä yhteydessä luen myöskin sitten koillismaan matkailun kehittämiseen on äärimmäisen tärkeää että tällä alueella löydetään yhteisymmärrys siitä että koko tämä pohjoinen alue muodostaa yhden tällaisen matkailullisen brändin

kysyin äsken pääsihteeriltä onko tässä aikarajoitetta mutta hän sanoi ettei ole

viren luvun sataneljäpykälän perustelu krister voi myös vedoten viisi luvun sataneljä poistetaan eriste vilander

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies hallituksen ministereitten vappupuheet kohtuullisuudesta olivat oikein hyvää ja positiivista kuultavaa kiitos siitä

eduskunta edellyttää että hallitus korjaa ensi tilassa tehdyn virheen ja tuo esitykset joilla uusiutuvan bioenergian muuttuvahintainen tuotantotuki palautetaan kaikissa oloissa kivihiileen nähden kilpailukykyiseksi ja turpeen käyttö varmistetaan aina kivihiiltä edullisemmaksi

keskeisin rooli kuitenkin tulee olemaan niissä kansallisissa politiikkatoimissa joilla yritetään parantaa energiatehokkuutta ja saada energiansäästöä aikaiseksi

tämä oli viesti jonka halusin sanoa

kansallisen luonnonvarapolitiikan tulee siis pohjautua ymmärrykseen siitä mitkä toimintamallit luonnonvarojen käytössä ja suojelussa luovat tulevaisuudessa menestystä

saarinen on oikeassa siinä että solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta pitää erityisesti silloin kun on vaikeat ajat edessä pyrkiä edistämään

arvioidaan että vaikka vähän menisikin tällaista kuitu ja tukkipuutakin kenties muutama satatuhatta kuutiota vuodessa energiatarpeisiin se ei vaaranna kuitenkaan teollisuuden puunsaantitarvetta

arvoisa puhemies

ja olisi toivottavaa että hallitus jos ei nyt sitten veroteitse katso olevan mahdollista tämän veron kautta ojentaa kättä näille pienille keskisuurille yrityksille muilla toimin myös näiden tietä tasoittaisi siinä kysynnän supistumisen maailmassa jossa eletään edessä olevien vuosien aikaan

valtiovarainministeri jälleen kerran te kerrotte totuudesta vain sen toisen puolen

vähentääkö energiaa tarvitsevaa teollisuutta suomessa vai varmistaako energian riittävyys ja käydäkö samalla tarvittavan energian päästön kimppuun voimakkain toimenpitein

arvoisa puhemies

hallitus ei ole pystynyt omilla toimillaan vakuuttamaan työmarkkinajärjestöjä niin että ne olisivat kyenneet ratkaisuihin jotka osaltaan parantaisivat tätä yksikkötyökustannusten tilannetta

lisäksi samassa yhteydessä arvioidaan millä tavalla missä määrin minne kohdistaen tutkimus kehittämis ja innovaatiohankkeita voidaan kenties lisärahoittaa ja saada sitä kautta vahvistusta siihen vaiheeseen kun uusi nousu alkaa

minä ymmärrän että on osa yrittäjiä jotka tässä saavat ihan oikean kädenojennuksen mutta on erittäin paljon pieniä työllistäviä yrityksiä joiden kohdalla verotus kiristyy

arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja thorsin puheenvuoron johdosta

tullaan käyttämään sekä keppiä että porkkanaa

kun on tällainen televisioitu kyselytunti ja esitetään sellaisia veroja joista tuntuu että noitahan pitäisi ottaa äkkiä käyttöön sitä kauttahan saadaan rahaa

on toki asiallisiakin esteitä maisemallisia ja monia muita sellaisia jotka pitää ottaa huomioon mutta on varmasti paljon sellaisia ennakkoluuloesteitäkin joihinka puuttuminen ja joitten jollakin tavalla pehmeästi päiväjärjestyksestä pois saaminen on erittäin tärkeä asia

pääministerin puheissa se jäi vähän epäselväksi jääkö tämä puheeksi yleiseksi julki sanotuksi vai aikooko hallitus ottaa sen tosissaan esiin esimerkiksi seuraavan tulokierroksen yhteydessä niissä tunnusteluissa ja esineuvotteluissa joissa teillä on mahdollisuus sanoa vahva viesti kohtuullisuuden puolesta niin että käytännössä nämä herrat ottavat sen huomioon

on aivan totta että viime vaalikaudella edellinen hallitus nosti polttoaineveroa mutta arvoisa valtiovarainministeri eikö olisi kohtuullista kertoa esimerkiksi tämän tilaisuuden katsojille jotka televisiosta tätä katsovat että samalla kun edellinen hallitus korotti esimerkiksi tätä dieselveroa samalla se laski nimenomaan auton käyttövoimaveroa samalla se laski käyttövoimaveroa

mutta paljon paremmin sitä voidaan edistää sillä että verotuksessa tehdään linjaratkaisu jossa niiden verotusta jotka ovat vahvimpia ei kevennetä niin kuin hallitus esittää ja se mitä kevennysvaraa on käytetään eri veromuodoissa niihin kohteisiin joiden kautta voidaan verotuksellinen kädenojennus osoittaa niille jotka ovat sen kaikista suurimmassa tarpeessa

uusia toimintamalleja tarvitaan sekä politiikassa talousajattelussa liiketoiminnassa että myöskin ihmisten arkikäyttäytymisessä

se on myös tärkeä paikka katsoa mitä hallitus on tehnyt eduskunnan eri yhteyksissä ottamien kannanottojen lausumien perusteella ja onko eduskunnan tahtoa hallituksen toiminnassa noudatettu

eräissä euroopan maissa ja myös meillä oikeastaan on viime viikkoina käyty keskustelua siitä ovatko ennen muuta uusiutuvan energian lisäystavoitteet perusteltuja nyt maailmanlaajuisen talouskriisin oloissa

nyt tässä lisäbudjetissahan mikä oli itse asiassa taidettiin äskettäin äänestää lisätään nyt näitä yhteismarkkinoinnin varoja

mitä pörssiveroon tulee minä ymmärrän hyvinkin että lontoon cityssä pörssissä siellä voi olla pieni varainsiirtovero ja voi olla suomessakin mutta sen jälkeen ei ole pörssiä täällä ed

luonnonvarojen kestävä käyttö vihreän talouden osaaminen sekä esimerkillinen ja aloitteellinen toiminta kansainvälisessä politiikassa mahdollistavat korkeatasoisen osaamisen myös sen osaamisen viennin

arvoisa puhemies

arvoisat edustajat täällä ovat monet edustajat pyytäneet varsinaisen puheenvuoron odottavat pääsevänsä käyttämään sen tämän aikalimiitin puitteissa

nyt tiedetään että viimeksi johanssonin esitys ja viimeistään myöskin tämä lisäbudjetti merkitsee yritystukien lisäämistä ja se mitä johansson esittää yhtäkkiä niin kapealle sektorille elinkeinosektorille niin en yhtäkkiä muista mille toiselle niin paljon on nyt luvassa kuin sille on esitetty

suomen talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta on välttämätöntä että varmistamme jatkossakin riittävän toimitusvarman ja vielä kilpailukykyiseen hintaan energiansaannin elinkeinoelämän ja kansalaisten kuluttajien tarpeeseen

tavoite oli saada metsästä energiapuu nimenomaan lämmön ja sähkön tuotantoon ja tuo puu ilman tällaista erillistä järjestelmää ei sieltä mainittuun tarkoitukseen tulisi

miksi hallitus odottelee

arvoisa puhemies

toisekseen vastalauseissa lähdetään siitä että tämä järjestely tällainen rajaus siitä tukikelpoisuudesta johtaisi byrokratiaan koska siihen liittyy todentamisvelvollisuus sen energialaitoksen kannalta joka puuta käyttää

äänestysralli tuotti sataviisikymmentä ja seitsemän kieltäytyi hienolla ja poissa neljäkymmentäkaksi

suomen hallituksen vastaus on selvä

kyllä nyt näyttää siltä että hallitus uskoo tehneensä tällaisen granlundin ilmaveivin että te olette ikään kuin muiden huomaamatta pistäneet maalin

kehysratkaisu piti sisällään joitakin ihan hyviä toimia mutta paljon huonoja mutta nyt kun odotellaan aika kulkee tilanne menee huonoon suuntaan

tällä kertaa on useita asioita joita tarkastusvaliokunta on käynyt erikseen lävitse sen ohella että se on saanut asiantuntijavaliokuntien lausunnot käyttöönsä

nimenomaan se on yksi tapa parantaa meidän matkailua erityisesti pohjoisilla alueilla ei niin että yksittäisiä hankkeita yksittäisinä hankkeina rahoitetaan vaan niin että laajemmat isommat alueet lyöttäytyvät yhteen ja näiden maailmalle markkinointia edistetään

juuri nyt uusiutuvaan energiaan onkin satsattava ja samaa mieltä ainakin virallisissa lausunnoissa ovat likimain kaikki euroopan unionin jäsenmaat

libya päiväntasaajan guinea venezuela ja kroatia maailmanpankin tuoreen tilaston mukaan koko maailmassa vain näiden maiden talouskehitys ennustetaan tänä vuonna suomea huonommaksi

niiden luvun pykälä

nyt te toimitte niin että te nostatte veroa mutta ette laske käyttövoimaveroa eli se kompensoitiin se polttoaineen vero käyttövoimaveron laskulla edellisellä vaalikaudella

arvoisa puhemies

olen erittäin vahvasti tätä mieltä

tämä toinen lausuma kuuluu että hallitus ryhtyy pikimmiten lupaamiinsa toimiin pienimuotoisen energiatuotannon edistämiseksi ja verkkoon pääsyn parantamiseksi

jos voin kun seuraavaa hallitusta rakennetaan jollakin tavalla olla mukana vaikuttamassa niin pyrin vaikuttamaan tähän että maakuntien liikennetarpeet hoidetaan

energianeuvostossa vain yksi maa varovasti indikoi sitä että josko nyt sitten kuitenkin pitäisi säästää eikä lähteä näitä tavoitteita tavoittelemaan mutta kaikki muut ovat sitä mieltä kuin suomikin että asetetuista tavoitteista on pidettävä kiinni

kiljuselle että jos hän kykenee todistamaan sen että sillä ei ole mitään vaikutusta pörssin täällä olemiseen niin minä olen ainakin valmis heti muuttamaan omaa kantaani

kukaan muu ei ole huomannut tällaista maalia

uusiutumattomat luonnonvarat voivat lähestyä uusiutuvia niiden kierrätettävyyden lisääntyessä

tämä on erittäin kova haaste ja nämä ensimmäiset kokemukset siitä kun eri toimijat ovat lähteneet liikkeelle taakse jääneen puolen vuoden aikaan ovat osoittaneet että monia monia ongelmia on edessä

sen pitää kyetä seuraamaan ja todentamaan mistä se puu on otettu ja siitä seuraa byrokratia joka vastalauseitten mukaan on tarpeeton jo senkin takia että tämä koko järjestely on vain osan aikaa käytössä

sekä nämä energiaratkaisut että sitten monet muut pk yritysten kannalta tärkeät asiat jättävät tämän työvaltaisen pienemmän sektorin nyt sitten paitsioon näistä kädenojennuksista joita tarvittaisiin myöskin siellä

edes

eivät ne muut maat ajattele tällä tavalla kerta kaikkiaan

on sellaisia alueita joissa suomen kannattaa olla niin kuin siihen osaamisperustaansa nojaten edelläkävijä ja kehittyä maailmalla merkittäväksi toimijaksi ja tämä ei ole ollenkaan ainut toimiala

päästöjen vähentämisen kimppuun käymme emme siis energiankäyttöä varta vasten teollisuudelta vähentäen vaan nimenomaan vähentämällä energiantuotannon aiheuttamia päästöjä

uhemies kiertää viisuhosataviisipykälä poistetaan

tämä esitys käytännössä merkitsi sitä että ensinnäkin kotimaisista biopohjaisista energialähteistä aina puu tehtiin edullisemmaksi ajojärjestyksessä turpeeseen nähden joka on puulle tärkein kilpailija kotimaassa aina puu tehtiin kilpailukykyiseksi turpeeseen nähden

tuo teidän tulkintannehan tarkoittaa käytännössä sitä että muut kolmen an maat eivät vain hyväksyisi että suomelle annetaan tällainen erioikeus vaan sen lisäksi ne vielä rahoittaisivat tämän meille annetun etuoikeuden

mitä tulee sitten näihin kunta alan säästöihin niin esimerkiksi miljardi kuntakentän tietohallintoon menee tänä päivänä rahaa

eri puolella suomessa on pienimuotoista tuotantoa jonka verkkoon pääsemisen tekniset edellytykset ovat nyt olemassa kun uusi mittarointijärjestelmä suomessa alkaa olla valmis

nylander ei tee häntää puhemies kannattajia päätöksestä äänestettävä mitä etuja edustaja on kyse ei

olemme ajautuneet täydelliseen mutasarjaan

se keventää verotusta muun muassa niitten aika pientä eläkettä saavien ihmisten kohdalla jotka ovat eläkkeestään maksaneet tähän saakka enemmän veroa kuin vastaavaa tuloa saava palkansaaja

arvoisat edustajat ajatus on että käymme tässä hetken keskustelua pyydettyjen puheenvuorojen mukaisessa järjestyksessä ja jossakin vaiheessa myöhemmin oikeusasiamies kooten esille nousevia kysymyksiä ja kommentteja vastaa sitten edustajien käyttämiin puheenvuoroihin

valiokunta on päättänyt ottaa myös tämän kansainvälisen veronkierron yhdeksi erityisselvityksen kohteeksi jota jatketaan ensi syksynä ja tästähän meillä oli eri valiokuntien yhteinen julkinen kuuleminen toukokuussa

kahta kautta niin kuin täällä on sanottu rankaisette niitä jotka tarvitsevat pitkiin työmatkoihin autoja ja niitä jotka tarvitsevat auton käyttöä asiointimatkoilla

ja jos kaavallisin kysymyksin voidaan auttaa niin kuin tässä nyt voidaan kun yleiskaavan käyttömahdollisuus rakennusluvan perusteena tehdään mahdolliseksi kun tällä vähän autetaan niin tämä kaikki on ihan oikeaan suuntaan tätä asiaa vievää

uusiutuvan energian lisääminen kohentaa energiaomavaraisuutta se antaa työtä suomalaisille se merkitsee puhdasta päästötöntä energiaa ja kestävää kehitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edelleen vastalauseissa todetaan että tämä saattaa johtaa pieneen kilpailuvääristymään lähinnä niiden toimijoiden osalta jotka hallitsevat näitä puuvirtoja ihan sieltä kannolta aina käyttölaitoksiin on se energia tai teollisuuslaitos asti

uusiutuvan energian käytön erittäin radikaali lisääminen ja ydinvoiman välttämätön lisääminen ja lisärakentaminen ovat ne ratkaisut joilla hallitus tällä paketilla aivan erityisesti tällä paketilla käy äsken kuvatulla tavalla päästöjen vähentämisen kimppuun

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä niihin taakse jääneisiin veronkevennyksiin niitä tehtiin myös siinä hallituksessa missä keskustan kaverina olivat sosialidemokraatit likimain ei kovin suuri ero ollut verrattuna siihen mitä tehtiin keskustan ja kokoomuksen hallituskauden aikaan

arvoisa puhemies

tuohon ministeri häkämiehen kommenttiin elisasta oikeastaan jatkoksi haluaisin vaan sanoa että arvio on kyllä muuan toisen saman toimialan yrityksen teliasoneran kohdalla kun aikanaan oltiin siinä tilanteessa että siitä ohjakset päästettiin suomen rajojen ulkopuolelle se että tuossa vaiheessa tämä toimialan rajaus siis nykyisen vielä voimassa olevan lain mukaan on kyseenalainen antoiko se mahdollisuuksia olisiko se antanut puuttua

arvoisa pääministeri tuon tuosta te kerrotte eduskunnalle ja koko suomen kansalle näiden kolmen vuoden aikaan olette sen tehnyt että kohta tämä muuttuu kohta talouden vapaa pudotus ja työttömyyden hillitön kasvu taittuvat

edustaja uotila kyllä me jaamme kaikki tämän huolen mutta ajattelen sitä että me kuukaudesta toiseen ehkä vuodesta toiseen rakennamme uusia tukipaketteja joiden vaikutus nyt jo näkyy

arvoisa puhemies

durbanissa tehtiin semmoinen käsittämätön sopimus että suomalaiset metsät jotka tosiasiassa ovat valtava nielu aiheuttavatkin päästöjä

mitä on väärin siinä että samaa eläkettä saava eläkeläinen myös hänen verotusta kevennetään palkansaajien verotuksen kannalta

arvoisa puhemies

esimerkiksi veden saatavuus vaikuttaa suoraan biomassan tuotantoon mineraalituotannon kestävyyttä voidaan lisätä bioenergiaa ja biologisia prosesseja hyödyntämällä biomassojen hyödyntäminen ei ole mahdollista ilman mineraalitalouteen perustuvia laitteita

uskooko pääministerin sijainen ihan oikein että muut maat ovat tähän valmiit eivät vaadi sitä mitä te kerrotte että suomi saa ja vielä rahoittavatkin sen kaiken lisäksi

tässä edustaja zyskowicz yksi esimerkki niistä toimista joita me kuntakenttään olemme esittäneet ei niin että valtionosuuksia roiskaistaan niistä tehtävistä vaan niitten tehtävien järkevämpi hoito ja päällekkäisyyksien karsiminen tyyppiä niin kuin kerroin kuntien tietohallinto

kun turve lähtökohtaisesti on edullisempi polttoaine kuin puu niin muuttuvahintaisella tuotantotuella aina puun hinta käyttäjän kannalta vedettiin alle turpeen hinnan

valiokunta odottaa että hallitus antaa tämän vuoden loppuun mennessä selvityksen siitä mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt tiedonvaihdon parantamiseksi viranomaisten välillä juuri harmaan talouden ongelmien poistamiseksi

arvoisa puhemies

olen kyllä absoluuttisen varma siitä että jos minä olisin nyt vastaavassa tehtävässä kuin ministeri häkämies tai joku teistä olisi jotka minua ennen olitte omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä te olisitte tehneet ihan samanlaiset ratkaisut kuin ministeri häkämieskin on tehnyt